työntekijä hakee lomaa toisella ohjelmalla

on otettava kunnianhimoinen tavoite kääntää suomalainen osaaminen uuteen nousuun

kaikilla ohjelmilla on eri tunnukset

tosiasiallisesti kun puhutaan velkasaneerauksesta niin kyllä tänne sisälle on se velkasaneerauskin rakennettu tässä hallituksen esityksessä

arvoisa puhemies

erot alueiden ja koulujen välillä ovat pienet

tilanne vaarantaa jo tietoturvan koska aika moni taitaa pitää näitä kirjautumistunnuksia piilossa jossakin työpöydän kulmassa se siitä tietoturvasta

järjestelmämme on hyvin ristiriitainen kansalaisen näkökulmasta kun puhumme puolison tarveharkinnasta

tässä asiassa suomi on moneen muuhun maahan verrattuna poikkeuksellisen tasa arvoinen

verotuksessa puolisot ovat erillisiä mutta sitten erilaisissa tilanteissa tässä kohdin kun puhutaan tarveharkinnasta puolisot ovatkin keskenään taloudellisissa sidoksissa

mielestäni täällä oli erinomaisia puheenvuoroja joita käytettiin liittyen keskuspankkiriskiin ja tietenkin näitä mekanismeja voidaan verrata

arvoisa puhemies

onko parempi että me keskustelemme täällä ervvstä ja evmstä eduskunnan täysistuntosalissa kuin että keskuspankin kammareissa tehdään näitä päätöksiä

arhinmäki tehnyt omassa kunnassanne jotta tämä sivistysvaliokunnan viesti menee eteenpäin

satoja miljoonia euroja on palanut ihmisten työaikaa on valunut hiekkana maahan ja sitä valuu joka päivä tänäkin päivänä

siltä osin voi sanoa että tämä hallituksen esitys jossa pohditaan millä tavalla pystytään estämään tätä verosuunnittelua jossa minimoidaan veroja on ihan paikallaan

mielestäni valiokunta on nostanut julkiseen keskusteluun yhteiskuntamme kannalta hyvin tärkeitä ehkä jopa kipeitä asioita joita usein saattaa olla hyvin vaikea sieltä substanssivaliokuntien kautta tuoda ja tältä osin on tuonut oman hyvän lisänsä tähän meidän demokraattiseen järjestelmään

jollain tavalla näen demokratian näkökulmasta parempana sen että meillä on avoimet läpinäkyvät järjestelyt joissa me pystymme käymään avoimen keskustelun myös kansalaisiin päin

tietenkin tässä tulee pohdittavaksi että jos suomi tekee kovastikin malleja joissa me estämme verojen minimointia niin johtaako se sitten siihen että yritykset siirtävät yhä enemmän omia toimintojansa suomen rajojen ulkopuolelle

on tietenkin vaikeaa hyväksyä sitä että kun maa on hoitanut huonosti hommansa niin sitten maat jotka ovat hoitaneet hyvin joutuvat näitä rahoittamaan

ensinnäkin meidän tasehallintamme joka oli jo edellisellä kaudella esillä

oikeastaan tämä tarkastusvaliokunnan mietintö liittyen valtiontalouden tarkastusviraston kertomukseen on hyvä esimerkki siitä että on hyvä että vtvlle löytyy vastinpari täältä eduskunnan päästä myös

velkaantumistien jatkumisen tien päässä ei olisi mitään muuta kuin kurjuutta jossa suomi ei enää päättäisi omista asioistaan ja palveluistaan

toivon että tätä näkökulmaa myös tarkastellaan jatko valiokunta

kun katsotaan pelkästään kreikan velkoja niin voimme sanoa

eurooppa kantaa kreikan velkataakkaa yhteisvastuullisesti

ekp on ostanut jo jälkimarkkinoilta valtioiden joukkovelkakirjoja

siltä osin tässä vakausvälineessä jota ollaan tekemässä meillä on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen keitä ja miten rahoitetaan ja siltä osin voi todeta että mieluummin demokraattisen valvonnan alla oleva väline kuin sen sijaan ekp joka toimii itsenäisesti ilman parlamenttien päätöksiä

opposition puheet ja teot ovat syvässä ristiriidassa

kunnilla on oikeus päättää mitä päättävät ja kunnallisvaalit ovat sitä varten että kunnalliset päätökset tehdään kuntatasolla ja niiden arvovalintojen pohjalta

vihreät vastustavat hallituksen vastuullista talouslinjaa vaikka puolue on itse hallituksessa ollut hyväksymässä kaikki koulutukseen tehdyt säästöpäätökset

se kertoo paremmin sen totuuden valtion maksukyvystä kuin se että vain bruttokansantuotteeseen suhteutetaan velkaa mikä toisaalta kylläkin kuvastaa sitä potentiaalista tuloa mutta valtiohan ei voi kokonaisuudessaan bruttokansantuotetta verottaa ja siltä osin se ei kerro meille täyttä totuutta

silti keskusta ei esitä omassa budjettivaihtoehdossaan tehtyjen leikkausten perumista tai lisärahoitusta koulutukseen ei sentilläkään

tärkeää on että pystymme kehittämään varhaiskasvatusta aivan oikeastikin varhaiskasvatusta kohti aikaisemman hoidon näkemyksen jälkeen

voikin kysyä mikseivät edeltävät hallitukset sitoneet lapsilisiä indeksiin miksi sitä huudetaan nyt vasta

mikä tässä nousee ennen kaikkea esille on se miten tärkeätä on että meillä on ammattitaitoinen henkilökunta meidän varhaiskasvatuksessa

arvoisa puhemies

on erittäin hyvä asia että meillä myös tulee lisää ammattitaitoisia henkilöitä ja tätä puolta myöskin hallitus vahvistaa tulevien vuosien aikana

jatkoa keskustelulle pitäisi myöskin luoda sitä kautta miten meidän verotuksemme myöskin kehittyy siihen suuntaan että se tukisi nykyistä paremmin lapsiperheitä

viime kaudella aloitetut ryhmäkokoavustukset ovat johtaneet suurten perusopetusryhmien koon puolittumiseen

miksi meillä ei olisi myös lapsivähennystä verotuksessa

peruskoulujen ja lukioiden uudet tuntijaot ja opetussuunnitelmat siivittävät koulujamme kohti tulevaisuutta jossa opetuksen laatua viedään askel askeleelta paremmaksi

tietenkin herää pohdinta siitä miten hyvät ajatukset saadaan toteutumaan siellä kuntien arjessa

siltä osin on kyllä myönnettävä että ristiriita on kova kun kuntapäättäjänä näkee että puhutaan että tehdään opetusryhmiä pienemmiksi ja laajennetaan kielivalikoimaa ja annetaan kyllä täältä ihan selkeää rahaa avustusperusteisesti mutta kuntien arjessa tilanne näkyykin aivan päinvastaisena

laadukkaan koulutuksen on oltava kaikkien suomalaisnuorten saatavilla asuinpaikasta riippumatta

tieto ja viestintäteknologian tuomat mahdollisuudet etäopetuksen kehittäminen ja alueen oppilaitosten tiiviimpi yhteistyö turvaavat ettei toisen asteen koulutus muutu vain kasvukeskusten palveluksi

tässä kohdin tulee pohdittavaksi miltä osin me ohjaamme kuntia niissä tärkeissä peruspalveluissa jotka ovat niitä tärkeimpiä myös valtion näkökulmasta

suomi tarvitsee uudistuksia jotta pääsemme liikkeelle

kyllä meillä on aika tehotonta kun katsotaan missä ajassa yliopistoista korkea asteelta valmistutaan kyllä meillä siinä kohdin on aika paljon tehtävää